arvoisa herra puhemies

on todella niin että tämä valtionosuusuudistus niin peruspalvelujen valtionosuuden kuin kiinteistöveron tasausjärjestelmästä poiston osalta on erikoista ja on tietysti virhe

tämän ovat kansalaisetkin huomanneet sillä erilaisissa kyselytutkimuksissa kehitysapu on ollut leikkaustoiveissa kärkipäässä

toisaalta kehitysapu nähdään kyselytutkimuksissa myös kannatettavana ja tärkeänä joten perussuomalaisten mielestä nenäpäivää voitaisiin viettää vaikka joka päivä jos kansalaiset niin haluavat

vielä pahemmaksi sen tilanteen tekee se että nyt tätä kuntauudistuksen aloittamista on siltä osin lykätty kun alun perin luvattiin että meillä olisi tämän vuoden loppuun mennessä tieto kunnissa mitä hallitus aikoo kuukaudella eteenpäin

mutta kun on kuunnellut meidän valtiosääntöasiantuntijoita niin heillä on hyvin toisen tyyppinen kanta monilla tähän asiaan ja ihan pelottaa että mitä jatkossa tulee

mutta koska meillä on vallan kolmijako oppi niin en lähde tässä ennakoimaan tämän enempää mutta mielestäni joku järki tässä hommassa pitää olla muuten eivät rahat riitä

se ei ole linjassa tämän uudistuksen kanssa koska uudistus astuu voimaan vuoden alusta

sitten minä myös väitän että aika monessa kunnassa on se henki että ei sitä taloutta nyt tervehdytetäkään koska odotetaan nimenomaan mitä on tulossa

mielestäni keskeisin ratkaisu suomen kroonistuvaan taloustaantumaan on kuitenkin se että suomi jättää talous ja rahaliiton ellei kasvu lähde käyntiin seuraavien kahden kolmen vuoden aikana

on tiedostettava se että mikäli näin ei tehdä julkinen sektori joutuu ennennäkemättömän leikkauspolitiikan kohteeksi